kyllä se on pakko todeta että kun tilauskoulutusta saa myydä ryhmälle joka on minimissään kaksi niin jos autojakin saa myydä vain silloin kun joku tulee ostamaan kaksi autoa mutta ei saa myydä yhtä autoa niin kauppa on aika hiljaista

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista sekä laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista

asian ongelma on se että tällä hetkellä ei ole olemassa keinoja estää ainuttakaan laitonta työtaistelua koska nämä lakkosakot ovat niin pienet

yritysten rahoituksen saatavuus on erittäin tärkeä asia ja siihen kyllä juuri tällä ohjelmalla ja jo aiemmin tehdyillä päätöksillä on pyritty

kyllä tämä sama periaate valitettavasti tarkoittaa myös tässä koulutuksessa aivan samaa että ennen kuin voidaan myydä tutkintoa suoraan opiskelijalle kuten suuressa osassa muualla maailmassa tapahtuu niin siihen asti tämä koulutusvienti on vain näpertelyä

rahan kerääjän on tehtävä ehdotus keräämispaikasta

tämä välikysymyksen aihe nyt kuitenkin on suomen suunta ymmärrän että sinne alle voi ottaa ihan mitä tahansa mutta kyllähän se suomen suunta riippuu siitä mikä meidän työllisyyskehityksemme on

esityksellä pyritään edistämään yritysturvallisuutta luomalla valvonta yritysten tietoturvallisuutta arvioiville laitoksille

rahan keräämisen toimeenpanopaikan poliisilaitoksella on ot taen huomioon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatimukset oikeus määritellä tarkempi kerjäämispaikka ehdotuksen perusteella

mutta on kyllä vaikea ymmärtää tätä näkökulmaa joka tässä edellisessä puheenvuorossa tuli esille koska jos katsotaan niitä uutisia mitä esimerkiksi yt neuvotteluista on tullut niin ne ovat viime aikoina kohdistuneet hyvin voimakkaasti palvelualoille

rahan keräämiseen sovelletaan rahankeräyslain kielto oikeutta ja uhkasakon asettamista sekä rangaistusta koskevia säännöksiä

se on pakko todeta

esityksen tarkoituksena on osaltaan yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisten menettelyjä myöhemmin toteutettavan yritysten ja henkilöiden taustojen selvittämistä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa

sitten kun ajatellaan sitä että sen pitää olla eriytetty niin ymmärrän sen idean että siinä on haettu kompromissia jolla asiassa päästään eteenpäin ja sitä arvostan mutta jos lähdetään siitä että se on erillinen niin siinä on mielestäni kolme mittavaa ongelmaa

arvoisa puhemies

tästä itse asiasta on jo sanottu paljon ja yhdyn myöskin siihen näkemykseen että ehdotus on perusteltu enkä lähde siihen keskusteluun kenen ansiosta se täällä on

siellä on ostovoimaa tukevat veronkevennykset ja edustusmenojen verovähennyksen muuttaminen jotka suoraan iskevät tähän palvelualojen asiaan

haluan vielä lopuksi sanoa sen että tämä eduskunnan enemmistö joka on aloitteen allekirjoittanut on varmaan tehnyt sen pitkälti siksi että kerjääminen ja siihen liittyvät oheisongelmat on koettu sellaisiksi että suomalaisella yhteiskunnalla pitää olla keino puuttua siihen koska suomalainen yhteiskunta on kyennyt jo ajat sitten järjestämään maan asiat niin että suomalaisten ei tarvitse täällä kerjätä

myöskin tämän asian osalta valiokunta oli yksimielinen ja kannattaa tämän ehdotuksen hyväksymistä

arvoisa puhemies

on hyvin tärkeää että tänään syntyi sopimus hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa työurien pidentämisestä eikä mihinkään muuhun lopputulokseen olisi voitu tullakaan koska se on tärkein keino turvata suomalainen hyvinvointiyhteiskunta

toinen vaihtoehto on se että lakkosakkoja korotetaan merkittävästi ja esimerkiksi niin että jos on saanut jo työtuomioistuimesta tuomion niin seuraavalla kertaa voisi saada vaikkapa tuplana ja jos vieläkin lakko jatkuu niin triplana ja niin edelleen

ensimmäinen on se että aina kaikessa kaupanteossa on parasta myydä sitä osaamista joka on kaikkein vahvinta

uskoisin näin että kolmikantaisesti näistä asioista voi sanoa varmaan jatkuvastikin keskustellaan

se on se kaiken ydin ja siinä pitää onnistua ja siinä hallitus on ottanut aivan oikean linjan ja johdonmukaisen tavoitteen

myöskin nämä paljon puhutut infrahankkeet silloin kun niihin kytketään kohtuuhintainen asuinrakentaminen edesauttavat ja helpottavat ihmisten työllistymistä ja sehän on tärkeintä että ihmisille löytyy töitä ja uusien työpaikkojen ohella on tärkeää säilyttää olemassa olevia ja siihen tällä pyritään

myöskin tähän tehtiin muutamia pieniä teknisluontoisia korjauksia mutta niitä en käy tässä tarkemmin esittelemään

mutta hallitus ei onnistu siinä yksin se tarvitsee myös yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa se tarvitsee sitä että yrittäjät ovat valmiita investoimaan ja se tarvitsee sitä yhdessä tekemisen henkeä jota tästäkin salista toivoisi enemmän löytyvän

aivan varmasti niillä leikkauksillakin oli vaikutuksensa

mutta kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava että aivan varmasti niillä lapsilla meni silloin paljon huonommin joiden isältä meni yritys nurin joiden isät tai äidit menettivät oman työpaikkansa

kun ansiotulojen verotusta on vuosien mittaan kevennetty matalilla tulotasoilla on toisaalta enenevässä määrin esiintynyt myös pyrkimyksiä pääomatulojen muuntamiseen ansiotuloksi

haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä nostaa yhden asian esille ja se on se henkilömäärä jota tämä yt lainsäädäntö koskee

jos tehdään joku erillinen tutkinto myytäväksi niin helposti kuluvat ne resurssit jotka sen tutkinnon aikaansaamiseksi sen koulutusohjelman aikaansaamiseksi menevät suhteessa siihen mitä siitä saadaan tuloja ja päästään siihen lopputulokseen johon näissä tietyissä kokeiluissa on päästy

haluaisin kuitenkin puuttua ed

minä uskon että se on kuitenkin tämän yhteisön kun me olemme täällä lainsäätäjiä tehtävä että suomen laki on sellainen että sitä kunnioitetaan

hän mainitsi aivan oikein että yksi tärkeä seikka työssä viihtymisessä on se että voi itse vaikuttaa omaan työhönsä

eli tämä vaan kertoo siitä että tässä koko huomio mitä nyt on keskusteltu on pyörinyt näitten lääkäriyritysten puitteissa mutta tosiasiassa se on yksi osa asiaa ja on ihan perusteltua että siihen tulee esitetty muutos mutta tämä lause kertoo siitä että meillä on todella paljon pienituloisia yrittäjiä joille ansiotulona verottaminen olisi paljon edullisempaa kuin pääomatulojen verotuksen kautta

jos sitten laissa on vääryyksiä tai koetaan epäoikeudenmukaisuuksia niitä voidaan tässä talossa sitten muuttaa ja sitä kautta järjestelmää kehittää

tämä sama logiikka toimii edelleen

jos me emme kanna vastuuta siitä miten me julkista taloutta täällä hoidamme jos me emme kanna huolta siitä että ihmisillä on töitä ja luo semmoista toimintaympäristöä että yritykset pärjäävät ja lasten vanhemmilla on töitä niin aivan varmasti lapsilla menee huonosti

mutta tämän nykyisen tilanteen on ikään kuin annettu syntyä ja se ei vastaa sitä todellisuutta mikä on muissa pohjoismaissa kuten täällä on selitetty eikä muissakaan läntisissä maissa

minkä takia teidän sosialidemokraattien pitkäaikainen linja on aina ollut yrittää löytää lisää byrokraattisia velvoitteita pienille yrityksille ja vaikeuttaa sellaisten työpaikkojen syntymistä jotka nimenomaan ovat sellaisia joissa ihmiset viihtyvät ja jaksavat tehdä työtä pidempään

toinen asia on se että ideahan tässä koulutusviennissä nimenomaan on se että se nostaa vaatimustasoa parantaa oppilaitosten taloutta ja sitä kautta nostaa myös suomalaisille opiskelijoille annettavan koulutuksen tasoa

siellä on myöskin jo luottamushenkilöitä ainakin osa aikaisia luottamushenkilöitä jolloin nämä asiat pystytään ammattimaisesti hoitamaan

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laivavarustelaki jota sovellettaisiin sellaisiin laivavarusteisiin joiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta on sovittu kansainvälisesti

eli valtaosa suomalaisista yrittäjistä varsinkin näistä paljon puhutuista yksinyrittäjistä on todella pienituloisia ja myöskin heidän sosiaaliturvansa on heikompi kuin palkansaajien

lain säännökset laivavarusteisiin kohdistuvista vaatimuksista ja liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista vastaisivat nykyisen laivavarusteista annetun asetuksen säännöksiä

eli tässä on sellainen todellinen yhteiskunnan vähäosainen ryhmä ja tämä puoli usein keskustelussa helposti unohtuu

satakunnan ammattikorkeakoulussa huittisissa jossa itsekin olen saanut aikaisemmin olla sekä opiskelijana että opettajana on tradenomikoulutuksessa kehitetty tutkinto jonka voi kokonaan suorittaa etänä

esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia sekä merilain muuttamisesta annettua lakia

on ajankohtaisesti hankalaa että tämä liittyy juuri tähän toiseen työtaisteluun josta vielä tässä yhteydessä korostan että se on laillinen ja se ei tähän asiaan millään lailla liity

jos me katsomme nyt mitkä maat ovat viime aikoina tässä eurokriisin aikanakin pärjänneet niin itävalta on se maa joka on kaikkein parhaiten pärjännyt ja heidän politiikkansa on ollut hyvin yksinkertainen

sen tutkinnon ovat suorittaneet suomenkielisen tutkinnon esimerkiksi ulkosuomalaiset australiassa tai yhdysvalloissa mutta heiltä ei voida ottaa mitään maksua siitä tutkinnosta jonka he suorittavat

tätäkin valiokunta kannattaa yksimielisesti tämän lakiehdotuksen hyväksymistä ja on tehnyt sinne ainoastaan yhden muutoksen joka koskee soveltamisalaa

mutta tässä haetaan nimenomaan sellaista ratkaisua joka kestää vuosiksi eteenpäin ja toimii ennalta ehkäisevänä laittomien työtaistelujen osalta

se on ollut think small first ajattele pieniä ensin ajattele pieniä yrityksiä ensin koska lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyvät sinne

se tulee aivan olennaisesti helpottamaan terveyskeskusten tilannetta ja on tässä suhteessa ensimmäinen todellinen avaus jolla asiaan saadaan ratkaisu

ja silloin kun verolainsäädäntöä elinkeinopolitiikkaa ja työlainsäädäntöä kehitetään pienten yritysten näkökulmasta niin silloin meillä on mahdollisuus nostaa työllisyysastetta ja sitä kautta rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita

toivon todella että kun tämä rahoitushomma menee tiukemmaksi niin tähän etätutkintoon jostain ylipäätään rahoitus löytyy ettei koko tutkinto kaadu siihen että siitä ei voida ottaa rahoitusta oppilailta

kyllä pitäisi ottaa nyt realiteetit käytäntöön tässä asiassa ja ymmärtää se että koulutusvienti on valtava mahdollisuus ja suomalaisella koulutuksella on kysyntää

kun vienti vetää niin silloin pärjäävät isot yritykset ja niitten vanavedessä niitten alihankkijat pienet yritykset ja kun rahaa tulee talouteen ja ostovoimaa silloin pärjäävät myöskin kotimarkkinayritykset

on pakko kyllä puuttua tähän keskusteluun työmarkkinatuen tarveharkinnasta vaikka sitä on täällä jo moneen kertaan käyty

valiokunta ehdottaa että mainittua säännöstä muutetaan siten että lakia sovelletaan vain sellaiseen suomalaiseen alukseen jolle myönnetään turvallisuuskirjat

monet yliopistojen ja myöskin ammattikorkeakoulujen edustajat viestittävät muun muassa haaga heliasta on viestitetty ja tiedän että myöskin omilta vanhoilta työnantajiltani hämeen ammattikorkeakoululta tampereen ammattikorkeakoululta on viestitetty että kyllä niitä ostajia eu ja eta alueen ulkopuolelta löytyy meidän tutkinnoillemme kun vain annetaan niitä myydä

en voi kyllä muuta kuin ihmetellä sitä keskustalaista arvovalintaa että tästä luopuminen nostetaan nyt politiikan kärjeksi

arvoisa puhemies

haluaisin todeta ed

tämä yhteisöveron alentaminen kuten pääministeri täällä sanoi oli täysin välttämätöntä vaikka tätä työmarkkinaratkaisua ei syntynytkään

näin muutettuna esitetyn lain soveltamisala rajautuu täsmällisemmin koska turvallisuuskirjat myönnetään ainoastaan kauppa aluksille

arhinmäelle että kun te olette kelamaksun poistoa vastaan niin te olette sitä vastaan että parannetaan suomalaisen työn kilpailukykyä

aiemmin olen myöskin itse kehunut täällä aiemman ministerin edustaja rehulan toimintaa silloin kun hän nosti näitä tulorajoja ollessaan ministerinä

tämä oli siis ainoa tähän tehty muutos vie yleiskeskustelu on päää ryhdytään yksityiskohtaisen käsi eduskunta hyväksyi hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päästää

jos tähän saadaan vielä sellainen työmarkkinaratkaisu mukaan joka on maltillinen ja joka jättää riittävästi tilaa paikalliselle sopimiselle niin että voidaan sekä toimialatasolla mutta ennen kaikkea yritystasolla mitoittaa palkkaratkaisu sillä tavalla että se parhaiten tukee työllisyyttä niin se on koko tämän yhteiskunnan kestävyyden kannalta ihan avainasia ja ylipäätään suomen selviytymisen kannalta

ennen kuin vienti lähtee vetämään ei tämä tilanne meidän osaltamme ratkea tulee vaikeuksia kuntatalouteen tulee vaikeuksia muualle

tämä viiden vuoden lykkäys on todellakin ihan välttämätön koska vain kolmasosaan näistä laivoista voidaan järkevästi tämä rikkipesuri asentaa vaikka sille sitten saataisiin jotain tukeakin

mutta se signaali että työmarkkinatuen tarveharkinnasta tai ylipäätään tämän tyyppisestä tarveharkinnasta kokonaan luovuttaisiin eli me antaisimme ihmisille sen signaalin että perheillä ei enää ole ensisijaista vastuuta huolehtia omasta toimeentulostaan vaan se vain siirretään yhteiskunnan vastuulle on erittäin väärä signaali siinä tilanteessa kun me ymmärrämme että tässä ta loudellisessa tilanteessa jossa me olemme ja missä me tulemme tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän korostuu yksilön vastuu perheiden oma vastuu eikä päinvastoin

ensimmäisen käsittelyn esitellä paidan neljästoista

arvoisa puhemies

se on varmasti ministerin se on ministeriön mielipide se on myöskin kansanedustajien mielipide

kun vienti lähtee vetämään silloin homma lähtee pyörimään

tämä on tosi tärkeä tämä eduskunnan tahto että se viisi vuotta tulee koko itämerelle ei pelkästään suomen rannikkoalueille tai suomen ja viron väliseen liikenteeseen

nyt on tärkeintä pitää ne isot yritykset ne alihankkijayritykset hengissä pitää huolta niistä ihmisistä jotka jäävät työttömiksi ja lomautetuiksi kouluttaa ja kurssittaa heitä

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia niin että lakiin lisätään uusi säännös jolla euroopan unionin sisävesiliikennettä koskevien direktiivien pätevyys ja tutkintovaatimukset sekä ammattiinpääsyä koskevat vaatimukset pantaisiin käyttöön

aivan välittömästi kun tämä asia tuli esille lähdettiin toimimaan perustettiin se koordinaatioryhmä ja ollaan valmiita toimimaan valtakunnallisena osaamiskeskuksena jos se status saadaan

on minusta todella väärä lähtökohta lähteä siitä että niillä joilla on varaa ja jotka tulevat toimeen ilman työmarkkinatuen tarveharkintaa

ovatko ne tietoni oikeat että vaikka sinne nyt saataisiin niitä osuuksia lisää niin se ei takaa ollenkaan sitä että me saamme uutta rahoitusta sinne vaan ymmärtääkseni meidän pitää omalla rahalla erityisesti nämä tieosuudet sinne rahoittaa

se henki siellä työpaikoilla on hyvä ja siellä ymmärtävät niin luottamusmiehet kuin yrityksen johtokin että nyt on vakava paikka

myönnän että he ovat pieni vähemmistö niistä joita tämä asia koskee mutta periaatteellisesti on erittäin iso kysymys jos tarveharkinnasta luovutaan enkä voi olla sellaista kannattamassa

vastaavasti aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin lisättäisiin säännös jolla alusten purjehduskelpoisuutta ja teknisiä vaatimuksia koskevat säännökset pannaan täytäntöön

haluan sanoa näille jotka siitä kuntarahoituksesta ovat puhuneet että minä en ole ainakaan kuullut pirkanmaalla yhtään sellaista puheenvuoroa en yhdeltäkään kunnanjohtajalta tai keltään kunnanvaltuutetulta että meillä ei ole rahaa tätä hoitaa vaan kaikilla on yhteinen huoli ja tahto siihen että reumapotilaille tarjotaan kunnollinen hoito

jos katsotaan kumpi järjestelmä toimii ei ole epäilystäkään siitä että tämä järjestelmä jota tässä esitetään on toiminut laittomien työtaistelujen ennaltaehkäisemisen kannalta huomattavasti paremmin kuin se järjestelmä joka suomessa on tällä hetkellä voimassa

jos näin on niin eikö ole viisaampaa kuten täällä edustaja jalonenkin tuossa alussa sanoi että me pystymme sitten itse tekemään täällä ne päätökset mitä osuuksia me rahoitamme

esityksen mukaan säännökset ovat aikaisemmin sisältyneet valtioneuvoston asetuksen eräiden euroopan yhteistä sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon ja tämä asetus tulee siis samalla kumotuksi kun laki tulee hyväksytyksi

tämän asian osalta valtiokunta on yksimielinen ja esittää asian hyväksymistä muuttumattomana

se oli se ettei saanut omanlaisiaan tönäisi tupasaari estääkö tämä lainsäädäntöön esitetty kansallinen poikkeusmahdollisuus sisävesidirektiivien mukaisten sisävesivaatimukset täyttävien alusten liikennöinnin suomessa

tärkeätä työllisyyden kannalta on tietysti järkevä työmarkkinaratkaisu joka tukee myöskin vientiteollisuuden kilpailukykymahdollisuuksia ja se että verotus mitoitetaan sillä tavalla että työn tekeminen täällä aina kannattaa kuten valtiovarainministerikin sanoi

esityksellä otetaan käyttöön poikkeukset pelkästään suomen kansallisilla vesillä liikkuville aluksille siten että ne voivat jatkaa jatkossakin liikennöintiä kunhan ne täyttävät merenkulkua

sitä ette tehneet

yleiskeskusteluun päätynyttä sisältää yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotusten ensimmäinen koskevat vaatimukset

arvoisa puhemies

mutta siinä kohtaa ihmettelen kyllä teidän logiikkaanne että kun te arvostelitte tätä korkeakoulu uudistustakin omassa puheessanne sisäänottopaikoista

eikö niin ole että kun sitä uudelleenjärjestelyä tehdään niin juuri sieltä pitääkin vähentää josta kaikkein heikoimmin työllistytään niiltä linjoilta ja niistä oppilaitoksista eikä päinvastoin

itse olisin ollut paljon enemmän huolestunut jos yhdessä viikossa olisi yritetty koko tämä laaja kirjo rakenteellisia uudistuksia hakata kiveen aivan viimeistä piirtoa myöten

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että ammattikorkeakoulujärjestelmää uudistetaan panostetaan laatuun ja myöskin lisätään valtionohjausta

ihan vain muutama yksittäinen havainto jotka oikeastaan kumpuavat siitä että olen ennen tänne tuloa toiminut ammattikorkeakouluopettajana ja ehkä siitä näkökulmasta muutama kannanotto

haluan myös omalta osaltani liittyä siihen porukkaan joka tukee tätä edustaja wallinheimon tekemää aloitetta jota kokoomus on myöskin puolueena pitänyt esillä

arvoisa puhemies

pienen valtion uskottavan puolustuksen takaaminen perustuu siihen että resurssit käytetään järkevästi henkilöstön toiminnan ja modernin aseteknologian välillä ja sen takia tämä uudistus on välttämätön

ylipäätään voi sanoa niin että on jossain määrin erikoista että arvonlisäveron tasoon vaikuttaa se missä muodossa lehti tulee

yhdyn erityisesti niihin näkemyksiin että niillä paikkakunnilla joilla ei ole yliopistoa ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuuden merkitys on ihan ratkaiseva

on vaikeaa ajatella että jos se tulee paperin muodossa niin sillä on tietty alvikanta ja jos se on luettavissa näyttöpäätteeltä niin sillä on toinen